arvoisa puhemies

minä ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmä kannatamme jyrkästi tätä hallituksen esitystä elinaikakertoimen kohtuullistamisesta työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ja sille jäävien osalta

aivan yhtä jyrkästi vastustamme osa aikaeläkkeen heikennystä joka tässä tapahtuu ja toisaalta myöskin vuorotteluvapaakorvauksen eläkekarttuman heikennystä

kankaanniemi edellä totesi tämä hallituksen kytkypolitiikka on kyllä ymmärrettävää mutta ei vähimmässäkään määrin hyväksyttävää

vähän tulee semmoinen tuntuma kun tätä menoa katselee kuin tuon vanhan jerzy lecin näkemyksessä kun hän totesi että taistelu rauhan puolesta oli niin ankaraa ettei jäänyt kiveä kiven päälle

hallituksen taistelu paremman sosiaaliturvan puolesta alkaa olla niin ankaraa että koko sosiaaliturvaa ei kohta enää olla näkemässä

tässähän on nimittäin kysymys niin sanotun sosiaalitupon tämän sopimuksen yhdestä osa alueesta jolla nämäkin pitkään käsittelyssä ja parannuksen kohteena olevat asiat ikään kuin koplattiin yhteen kansaneläkemaksun poistamisen yhteydessä

vuorotteluvapaan eläkekarttuman heikennys tarkoittaa sitä että ei ihmisten kyllä kohta enää kannata jäädä lainkaan vuorotteluvapaalle

osa aikaeläkkeen heikennys toteuttaa ekn pitkäaikaisen haaveen siitä että koko osa aikaeläke poistettaisiin minkä järjestön edustaja valiokunnassa ääneen lausuikin

asko seljavaara sanoo että tämä laki pitäisi säätää kasvavien sosiaaliturvakustannusten kattamiseksi niin kannattaa nyt kuitenkin pitää mielessä että ei valtio osallistu työeläkkeitten maksuun

siitä huolehtivat työnantajat ja työntekijät sovitussa suhteessa

toki lopulta tietysti työntekijät maksavat kaiken tämän lystin niin että silläkin tavalla ed

asko seljavaaran näkemys tämän lain perusteluiksi oli hieman sanoisinko kaukaa haettu

tässä lakiesityksessä esitetään suomalainen lääkehallinto yhdistettäväksi selvitysmies jussi huttusen esityksiin pohjautuen

tässä lakiesityksessä ei siis oteta kantaa siihen missä tämän uuden lääkealan keskuksen pitäisi sijaita

valiokunnassa lähes kaikki asiantuntijat pienin poikkeuksin siis sisällön muutamiin pykäliin liittyen pitivät tätä erinomaisena

esimerkiksi lääkelaitoksen aiempi johtaja wahlroos totesi kuulemisessa että hänen mielestään itse lakiesitys on hyvä kahdella kaudella poikkeuksellisen paini

ainoa asia missä olen eri mieltä on hänen johtopäätöksensä siitä että tässä tapauksessa lääkelaitoksen alueellistaminen sotisi näitä periaatteita vastaan

kristillisdemokraattien lausumaesitys on aivan erinomainen kun unohdetaan se mikä on tämän lakiesityksen todellinen sisältö eli koko tämän alan yhteen kokoaminen

siinä katsannossa se on huono

siinä kysyttiin muun muassa harrastuksia ja harrastusteni mukaisesti kirjasin sinne sekä kilpaurheilun että yhteiskunnalliset asiat

vääpeli joka otti vastaan tämän lomakkeen katseli sitä ja otti kynän ja veti yhteiskunnalliset asiat yli ja sanoi että aivan vaan omaksi parhaaksesi

suomen puolustusvoimien käsitys yhteiskunnallisten asioitten merkityksestä oli uskoakseni jo silloin mutta uskon vielä vakaammin että on ainakin nyt ehkä hieman toisenlainen

mutta silti kun olen kuunnellut jopa tätäkin keskustelua tai ainakin sitä keskustelua jota julkisuudessa esimerkiksi tiedotusvälineitten palstoilla on tästä selonteosta käyty niin toisinaan on tullut mieleeni mistä oikeasti halutaan keskustella

minut saa tämmöistä pohtimaan se että se keskustelu on niin voimakkaasti kuitenkin keskittynyt tai se on keskitetty vain kysymykseen natosta ja siihen mahdollisesti liittymisestä tai liittymättömyy destä

minusta täälläkin ja myöskin tässä selonteossa se saa sanoisinko aika kummallisia sanataiteellisia piirteitä

sen jälkeen kun presidentti ja pääministeri olivat ilmoittaneet että mikään nato muotoilussa tai sen tulkinnassa ei ole aiemmasta muuttunut niin totesin kuitenkin selonteon saatuani ja olinhan sen jo lehdistäkin lukenut että muotoilu oli kuitenkin muuttunut

sen jälkeen tai jossain siinä välissä ulkoministeri stubb puolestaan totesi että vaikka tulkinta ei olekaan muuttunut ne olivat kuitenkin että mulle tai tämä tulkinta ole muuttunut niin muotoilu on kuitenkin muuttunut ja on hyvä että muotoilu on muuttunut

tällainen keskustelu tuntuu kummalliselta etenkin kun ulkoministeri stubb täällä tänään minua ilahduttaen yksiselitteisesti totesi että me olemme kaikki yksimielisiä siis tarkoitti hallitusta siitä että mikään ei ole muuttunut siinä mielessä että tällä kaudella tämän selonteon vaikutuskaudella emme hae naton jäsenyyttä

mutta ehkä suomen kansakin suomen vastahakoinen kansa uskoisi sen helpommin jos tätä keskustelua muuttumisesta tai ennalla pysymisestä ei olisi näin voimallisesti käyty koska sen voimallisuus jotenkin minusta viittaa siihen että kysymys ei kuitenkaan ole aivan itsestäänselvä aivan kaikille

toinen tähän liittyvä semanttinen ongelma on se että tässä kuuluisassa kohdassa sanotaan että on olemassa jatkossakin vahvoja perusteita harkita suomen nato jäsenyyttä ja laaja poliittinen yhteisymmärrys on välttämätöntä ja kansalaismielipiteen huomioiminen tärkeää mahdollisesta jäsenyydestä päätettäessä

mutta jos se ei ole muuttunut niin silloin tämä äsken lukemani selonteon lause tarkoittaa sitä että kansan enemmistön syvästä ja tällä hetkellä vastahankaisesta mielipiteestä kenties tehdään huomioita mutta sitä ei välttämättä oteta huomioon

toivon että olen väärässä sekä kielitieteellisessä että turvallisuuspoliittisessa arvioinnissani näitten sanojen merkityksestä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä on tänään puhuttu niin kauniita ja yleviä sanoja hyvien peruspalveluiden merkityksestä josta olen aivan samaa mieltä itsekin joten en mitenkään malta välttää kiusausta esittää miten näitten palveluiden uudistaminen pitäisi tehdä

eihän voi olla mitenkään järkeenkäyvää että jonkun hyödykkeen tässä tapauksessa puolustusvälineistön määrää arvioidaan sillä perusteella kuinka paljon jotakin muuta tuotantoa saadaan aikaan

arvoisa puhemies

ja kun kansallisesta turvallisuudesta puhutaan suomen puolustamisesta puhutaan niin minusta lähtökohtana voi olla vain se että me yhteisesti puolustamme yhteistä suomea sellaista suomea jossa kaikilla on mahdollisuus ja oikeus tasa arvoiseen ja hyvään elämään

meidän on pidettävä huolta terveydenhuollon sosiaalihuollon kustannusvaikuttavuus suhteesta enemmän terveyshyötyjä

uskon että sellaiseen puolustukseen tästäkin salista löytyy yksimielinen tahto

vaikeus on käytännön toteutus

siihen haluan kannustaa myöskin valiokuntia kun ne nyt ryhtyvät tätä käsittelemään ja meitä kaikkia sitten kun se saliin takaisin saapuu

palvelut organisoidaan alueellisesti hallitusohjelmaa seuraten

tähän kuitenkin liittyy uudistuksen suuri ongelma

piirien erikoissairaanhoito tuotetaan edelleen yliopistojen keskussairaaloissa mutta nykyistä tiukemmin kuntien perusterveydenhuoltoon kytkeytyneenä

perusterveydenhuollon asiakasmaksut poistetaan

kunnat vastaavat terveydenhuollon rahoituksesta kattavasti vastuu koskee perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon kuntoutuksen matkakorvausten sairauspäivärahojen ja myös lääkekorvausten rahoitusta

samoin eduskunta päättää kunnille ohjattavasta tuesta kyseisten periaatteiden mukaisesti

paikalliset päätökset tekee demokraattisesti valittu luottamuselin jossa turvataan riittävä alueellinen edustus ja asukkaiden mielipiteen ja toiveiden jatkuva kartoitus

herra puhemies

totean ed

kanervalle että olen kaikista hänen edellisessä puheenvuorossaan esittämistään näkökohdista täsmälleen

on aivan välttämätöntä että kuntauudistuksen edetessä siihen hallitusohjelmassa kytketty terveydenhuollon ja sosiaalihuollon rakenne ja rahoitusuudistus etenee

keskustelu on nyt päättänyt että puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle valtiovarainvaliokunnan hallintovaliokunnan ja kutus valiokunnan on annettava laulut

se on välttämätöntä koko suomalaisen julkisen palvelujärjestelmän kannalta se on välttämätöntä myöskin kaikkea julkisten palveluiden luottamusta nakertavan yksityistämiskehityksen pysäyttämisen kannalta

eduskunnan on seuraava täysistunto onkin huomenna torstaina kahdestoista päivä on helmikuuta kello kuusitoista b

arvoisa puhemies

muuten olen sitä mieltä että työmarkkinatuen tarveharkinta tulisi poistaa

arvostamani edustaja tölli tekisi mieli sanoa että meidän ei varmaan keskenämme tarvitse hirveästi puhua politiikkaa jos sillä tarkoitetaan ikään kuin inttämistä siitä kuka teki mitä milloin ja missä järjestyksessä

mutta vastaan kysymykseenne kun epäilitte tarkoittaako hallitusohjelman kirja oli hoidon tukea ja kirjaus liittyen kotihoidon tukeen sitä että kotihoidon tuen asemaa oltaisiin heikentämässä

sillä tarkoitetaan sitä että kotihoidon tukea saavat voisivat halutessaan ilman byrokraattisia esteitä ainakin osapäiväisesti työllistyä ja se ei toki tarkoita kotihoidon tuen heikentämistä

nyt valiokuntakäsittelyn jälkeen joudun hieman korjaamaan mielipidettäni

mutta minulla on sellainen muistikuva että eduskunta on ennenkin lisännyt veteraaneilta ikään kuin pois otettuja rahoja niin että olisikohan jossain budjetin valmistelussa pesiytynyt tämmöinen historiallinen tuntuma siihen että otetaan ne pois jotta eduskunta saa ne lisätä sinne

nimittäin tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen lakiesitys että tässä todellakin aidosti muutetaan vain yhtä pykälää ja yhtä asiaa eli ikääntyneen henkilön laitoshoitoon pääsyn edellytystä

sinänsä voi tietysti todeta että myöskin ne jotka eivät ole veteraaneja ja jotka eivät siis ole oikeutettuja näihin rahoihin näihin korvauksiin kuitenkin elivät silloin sodan aikaan

käheyteni johtuu vain siitä että olen puhunut liikaa mutta tämä loppuu nyt sitten tähän puheenvuoroon tai en mene kyllä vannomaan koska siis tämähän on jo uutta päivää ja illalla on sitten uusi kierros

sitten omaishoidon tuesta

se tarkoittaa silloin sitä että jatkossa kunnat eivät enää voi lopettaa omaishoidon tuen maksamista kesken kauden koska jos ne perusteet ovat yhtenäiset niin silloin ne myönnetään niitten perusteitten mukaan niitten ehtojen mukaan eikä sitä rajoita se ettei ole osoitettu kuntien budjetissa riittävästi rahaa siihen

niin tässähän siis poistetaan laitoshoitoon pääsyn edellytyksistä arvokkaan elämän turvaaminen ja se on kyllä pöyristyttävää

sinne jäävät lääketieteelliset perusteet mutta sitten se toinen puoli on se että lain perusteluissa ei oikeastaan käsitellä sitä varsinaista pykälämuutosta lainkaan

sitten kun edustaja rehula kyseli tämän monikanavaisuuden selvityksestä niin itse asiassa semmoinen selvitys on kyllä tehty

kuopion yliopiston terveystaloustieteen professori hannu valtonen on tässä juuri vähän aikaa sitten jättänyt selvityksen jossa on erittäin perusteellisesti selvitetty tämä asia

siellä kyllä erittäin laajasti selvitetään tähän laitoshoitoon ja ylipäätään ikääntyneen väestön asumispalveluihin liittyviä asioita mutta perusteluja sille miksi tämä arvokkuus poistetaan ei löydy

tässä yhteydessä tekee mieli todeta kun ministeri on paikalla ja asia on mitä akuutein että kun tämä keskustelu näistä lääkekorvauksista on käynyt aika kiivaana niin on pakko todeta että jos minun tulkintaani kysytään näistä säästöistä niin ne eivät voi tulla kaikki järjestelmän muuttamisesta

vielä käsittämättömämpää on se että sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön tekstissä ei kertaakaan edes mainita mitä siinä pykälässä oikeasti säädetään

se käsittämättömyyden vähentyminen johtuu kohdallani siitä että minulle on nyt viimeistään selvinnyt että se on ihan ymmärrettävää

mutta kyllä merkittävä osa niistä säästöistä pitää tulla myöskin siitä että lääkkeitten käyttö vähenee ei tietenkään niin että hoitotulokset heikkenevät mutta niin että turhaa lääkitystä saadaan pois ja voidaan ottaa entistä paremmin huomioon lääkkeitten kustannusvaikuttavuus

tämä on niin pöyristyttävä muutos että se yritetään peitellä sillä että sekä lakiesityksen perusteluissa että mietinnössä selitetään ummet ja lammet kaiken maailman muista asioista mutta sitä itse varsinaista pykälämuutosta ei kyllä perustella eivätkä myöskään hallituspuolueitten edustajat valiokunnassa yritä kertoa mitä järkeä on poistaa arvokkaan elämän turvaaminen laitoshoidon perusteista

sitten aivan lopuksi kun tässä muutaman kerran jo pyytelin vastauspuheenvuoroa ja onneksi ette antanut niin että pääsin oikein tänne asti niin kun edustaja jokinen on paikalla niin on pakko sanoa että teitte nyt vähän väärän tulkinnan tästä sata komiteasta

se sata komitean työ oli jo loppunut ennen kuin silloinen pääministeri piti kuuluisan rukan hiihtolenkkipuheensa työurien pidentämisestä ja sieltä ei marssittu pois

mutta ihan siitä huolimatta oman arvioni mukaan ja omalta kannaltani katsoen te olette käyttänyt tämän budjettikeskustelun minun kuulemistani puheista myönteisessä mielessä yllättävimmän puheen käyttäessänne tämän puheenvuoronne perustulosta jota puoluetoverinne edustaja pelkonen täällä minusta vähän perusteettomasti vastusti

jos sitä olisi silloin kun me olimme hallituksessa ja rakennepoliittista ohjelmaa hyväksymässä yritetty niin taatusti emme olisi hyväksyneet sitä yhtään sen enempää kuin nytkään

itse asiassa se on lopullinen tapa saada nämä kannustinloukot pois tästä sosiaaliturvajärjestelmästä

siinä pykälässähän lukee jo ennestäänkin että laitoshoitoa asumismuotona voidaan käyttää vain siinä tapauksessa että siihen on lääketieteelliset perusteet tai että sillä pystytään turvaamaan ikääntyneen henkilön arvokas elämä

no nyt se arvokas elämä sitten otetaan pois ja jää nähtäväksi mitä se tarkoittaa ikääntyneen väestön osalta erityisesti sen väestön joka ei enää pysty yksin kotona asumaan ja joka tarvitsee joko tuettua asumista tai raskaampaa palvelua jopa laitoshoitoa

olen erittäin huolissani aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi geriatrian professori marja jylhä joka on valiokunnalle esittänyt erittäin huolestuneen lausunnon tästä asiasta

mutta kaiken kaikkiaan on pakko kysyä hallituspuolueitten edustajilta edustaja filatov nyt on tähän syytön että mitä ihmettä tällä oikein saavutetaan

minusta tämä on ennenkuulumatonta uskomatonta ja pöyristyttävää